äsken edustaja soini huuteli täältä missä ovat vihreät

hän varmaan tietää että iso osa edustajista seuraa tälläkin hetkellä keskustelua ja uutisia omissa huoneissaan tai kotonaan ja yritämme ymmärtää mistä on kyse

perussuomalaiset veljet ja sisaret ja onhan meitä muistakin puolueista täällä paikan päälläkin tämä tilanne varmasti pitää meidät kaikki enemmän tai vähemmän varuillamme

ei kannattaisi nyt tässä tilanteessa pilkata toisten näkemyksiä vähätellä toisten näkemyksiä tai etsiä syyllisiä turhan takia koska nyt täytyy katsoa eteenpäin ja yrittää yhdessä kaikki parhaat voimat mukaan lukien löytää miten tästä päästään ulos

en usko hallituksemme enkä suomen kansan haluavan tässä tilanteessa liittovaltiota ja kuten pääministerikin aikaisemmin sanoi tämä käsite pitäisi määritellä

taloustilanne euroopassa on veitsenterällä kuten valtiovarainministeri urpilainen sanoi

on selvää että pienen maan kuten suomen voimavarat eivät riitä loputtomasti isojen kaatuvien pankkien tai maiden tukemiseen

nyt espanjalle mahdollisesti annettava tuki pankkisektorin selvittämiseen elinkelpoisten pankkien tukemiseen on tarkoitettu vahvistamaan espanjan taloutta jotta he voivat järjestellä asiansa ja pankkisektorinsa kuntoon ja vakauttaa tilanteen

tämä on erittäin tärkeää koska kaikki tiedämme nuorten työttömyystilanteen espanjassa

olisi tärkeää että siellä ihmiset pysyisivät maassa rakentaisivat maataan ja että aivovuotoa ei tapahtuisi

tämä on minulle se suurin syy miksi tässä tilanteessa meidän kannattaa yrittää muitten eu maitten kanssa tukea espanjaa jotta he saavat asiansa kuntoon jotta tilanne ei pahene

suomi nyt tässä hetkessä pyrkii vakuuksin ja takaajana toimimaan siten että sen oma talous ei vaarantuisi

koska tilanne on nyt todella paha on oman hallituksemme yhdessä opposition kanssa syytä laatia strategioita ja visioita pahimpien uhkakuvien varalle

kyproskin saattaa mennä mutta sitten aletaan olla niillä rajoilla joilla suomi ei voi olla enää mukana kansantalouttaan vaarantamassa

tehdä työtä kasvattaa vientiään ja vahvistaa suhteitaan muihin pohjoismaihin hakea kumppaneita pahan päivän varalle

mutta kuten edustaja paatero sanoi on tärkeää että tunnemme solidaarisuutta muita euroopan kansoja kohtaan ja tarvittaessa olemme valmiita myös ottamaan vastaan sieltä tänne muuttavat ja työtä hakevat nuoret ja ihmiset